kiitos

vielä kertaan siitä että vastavuoroisesti siis potilaat voisivat suomessa annetun lääkemääräyksen perusteella hakea lääkkeitä sieltä toisessa eu tai eta valtiossa sijaitsevasta apteekista mutta tässä todellakin on näin että sveitsi ei tunnusta vielä tätä

lastensuojelulaista meillä on meneillään se että nyt koulutetaan kenttää lastensuojelulain toteuttamiseen ja myöskin se että nythän kuntien on tehtävä kerran valtuustokaudessa hyväksyttävä lastensuojelusuunnitelma

lääkekorvauskustannuksista totean että työryhmä antaa minulle esityksensä nyt tästä ensimmäisestä vaiheesta eli siitä mistä ne säästöt otetaan

täällä olivat edustajat palola lohi hautala muun muassa pekkarinen otti kantaa tähän budjettiasiaan

tähtäimenä on nimenomaan että paljon lääkkeitä kärsisi käy paljon lääkkeitä

kun uudet valtuutetut tulevat heidän ensimmäisiä tehtäviään on se että tällainen lastensuojelusuunnitelma pitää hyväksyä

koska osoittautui ettei mallia ollut mahdollista vaihtaa sellaiseksi jossa ei tällaisia ongelmia olisi ollut painotimme virkamiehille että päätöksenteon avoimuuden vuoksi on esityksen perusteluissa tärkeää ainakin tuoda perustuslakiduubiot selkeästi esiin

arvoisa herra puhemies

kysymykseen vastaus on varmasti näin että neuvottelut jatkuvat ja minä ennakoin että kun nyt sveitsin korkeatasoisen lääketieteen osaamisen tunnistaa ja tuntee niin kyllä se varmasti sieltä jossain vaiheessa sitten tulee

todellakin raamisopimuksessa on tämä kirjaus ja siitä syystä olemme käynnistämässä tätä työtä ihan työryhmätyöskentelyllä koska kuten edustaja rehula tietää aikaisemmasta tehtävästään niin ei mikään maailman helpoin juttu ole tämä osatyökykyisten saaminen työmarkkinoille

nyt minä lähden vähän niin kuin siitä näkökulmasta että kun kunnille annetaan joitain tehtäviä tai niiden pitää maksaa kun tässä sotessa ei varsinaisesti kunta ole järjestävänä mutta pitää kuitenkin maksaa niin nyt perustuslain rahoitusperiaatteen mukaisesti sillä kunnalla pitää olla mahdollisuuksia sillä pitää olla niin paljon sitä rahaa että se pystyy maksamaan sen sotensa mutta myöskin sitten sen mitä jää tehtäväksi sen soten jälkeen sinne kunnille

asiasta

keskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksan sasi ja puhemiesneuvosto ehdottaa ei syntynyt

oikeuskanslerin roolista tässä kuten hallituksen lakiesitysten kohdalla yleensäkin on syytä korostaa että oikeuskanslerin tehtävänä ei ole osallistua varsinaiseen lainvalmisteluun vaan arvioida oikeudellisilla perusteilla voidaanko esitys ottaa valtioneuvoston yleisistunnossa päätettäväksi

on nimittäin paljon valtuutettuja nytkin valtuustoissa jotka eivät edes tiedä mitä maksaa yksi huostaanotto puhumattakaan siitä inhimillisestä kärsimyksestä

sitten kun edustaja autto kysyi voiko nyt näitä niin sanottuja kolmiolääkkeitä määrätä niin kyllä mutta täällä sanotaan näin että tästä poikkeuksen

siinä on monia kynnyksiä ja viime kaudella markku lehto teki siitä selvityksen ja nyt pitäisi sitten miettiä mitkä selvityksen tuloksista ovat sellaisia joita voidaan laittaa käyntiin

vielä lyhyesti arvoisa puhemies se että työurien pidentämisessä alusta keskeltä ja lopusta on yhtenä tärkeänä elementtinä tämä työterveyshuolto

täällä on mielestäni erinomaisen hyvin käyty keskustelua suomalaisesta perhepolitiikasta ja jo tämä keskustelu osoittaa miten monimuotoisia tarpeita erilaisilla perheillä on

pää anteeksi eurooppalaisella lääkemääräyksellä ei voitaisi määrätä huumausaineita elikkä niitä jotka on luokiteltu huumausaineiksi nimittäin joissain tilanteissahan huumausaineita joudutaan käyttämään lääkkeellisesti erityisluvilla ja tässä on kysymys niistä eikä vahvasti riippuvuutta aiheuttavia niin sanottuja euforisoivia kipulääkkeitä

oikeuskansleri voi esittää perustellun näkemyksensä esityksen perustuslainmukaisuudesta mutta hänellä ei ole lain mukaan mahdollisuutta pysäyttää valmistelua eikä vaatia esitystä poistettavaksi

nämä ovat sellaisia isoja asioita joihin nyt perustuslakivaliokunta joutuu sitten ottamaan kantaa kun sote laki tänne tulee ja kun sitä aletaan sitten kun tulee jokusta aletaan sitten käsitellä

te olette todella tuoneet hyviä omia kokemuksia ja myöskin kertoneet siitä miten teidän omassa perheessänne kotihoidon tuki on ollut merkityksellinen niin kuin me kaikki sen toki tunnistamme

namibian ja tämä kysymys on myöskin vaara muille

lasten mielenterveysongelmien hoidosta totean vaan sen että meillä on valitettavasti vielä aika paljon sitä ajattelua että lapsi otetaan siitä perheestä hoitoon ja hoidetaan ja palautetaan sitten takaisin siihen tilanteeseen joka on eräällä lailla aiheuttanut sen ongelman

nyt valtiovarainministeriön näkökulmasta sanon että ei riitä se että me katsomme pelkästänsä niitä sote kustannuksia vaan meidän pitää katsoa se kumuloituva kustannus mikä täällä onkin tullut hyvin teidän kysymyksissänne esiin eli valtionosuusjärjestelmä joka tulee voimaan ensi vuoden alusta valtionosuuden leikkaukset ja sitten sote tämä kokonaisuus pitää nyt katsoa ei pelkästään sote kustannuksia

asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan

sote uudistuksen yhteydessä tuli esiin aikaisemminkin havaitsemani seikka että poliittisen ohjauksen ja virkamiesvalmistelun yhteensovittaminen kaipaisi tarkastelua

tulonsiirrot kaikki etuisuudet palvelut työn ja perheen yhteensovittaminen ovat ne kolme erilaista pilaria joilla me haluamme tukea nimenomaan suomalaisia perheitä ja nimenomaan hyvinvointia perheissä

nämä rajataan sieltä pois mutta siis ihan tällaisia normaaleja mihin nyt viittasitte yskänlääkkeitä kyllä varmasti

lainvalmistelun laatua julkisuudessa arvosteltaessa keskitytään monesti yksipuolisesti arvioimaan vain valmistelijoiden osaamista kun todellisia syitä pitäisi kartoittaa myös muualta ja laajemmin

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt eduskunnan käsittelyyn tuodussa hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi kunnallista eläkelakia siten että kunnallisen eläkelaitoksen kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa sekä siirtää toisiin tehtäviin luottamuspulan vuoksi vastaavasti kuin kunnanjohtaja

kaiken a ja o ovat tietysti vanhempien jaksaminen ja vanhempien tuki lapselle ja koko perheelle ja siihen me tarvitsemme tietysti ei ainoastaan viranomaistoimia vaan myöskin välittämistä ja läheisten toimia

omaishoidon tuki on tällä hetkellä se jossa myöskin kunnilta toivon panostusta

olen kertomuksen puheenvuorossani kosketellut tätä problematiikkaa muun muassa kansliapäälliköille tekemäni kyselyn valossa

kun ensi torstaina julkistetaan nämä sote kustannukset niin siinä tullaan myös valtiovarainministeriön puolelta julkistamaan nämä kaksi muuta eli katsotaan mikä on niiden yhteisvaikutus kuntiin

meillä on ministeriössä keskustelufoorumi myös kirkkojen edustajille siitä että me voisimme yhdessä yhteensovittaa niitä palveluja joita esimerkiksi perheasiain neuvottelukeskus tai palvelut yleensäkin perheille tarjoavat

herra puhemies

täällä kysyttiin hus tilanteesta

tänään on puhuttu paljon valinnan vaihtoehdoista ja valinnanmahdollisuuksista ja kyllä se niin on että meillä on niin erilaisia tilanteita elämäntilanteita perheissä että on tärkeää että on mahdollisuus valita kotihoito mahdollisesti sitten myöskin päivähoito ja joskus tarvitaan hyvin paljon myöskin ei ainoastaan näitä peruspalveluja vaan myöskin erityispalveluja

olen nyt seurannut tätä tilannetta ja nyt on muun muassa tänä päivänä tullut monta yhteydenottoa

on ollut lukuisia esimerkkejä hankkeista joissa hyvän lainvalmistelun periaatteet on sivuutettu poliittisen ohjauksen saneleman aikataulun tai muutoin poliittisten intressien vuoksi

arvioin tämän tilanteen ja on tarkoitus tämän päivän aikana ottaa yhteyttä husin johtoon ja kysyä miten voin olla avuksi

myönnän vielä neljä vastauspuheenvuoroa minkä jälkeen mennään puhujalistaan ja nämä neljä henkilöä ovat edustajat kiljunen guzenina taavitsainen ja mäkisalo ropponen

johtajasopimuksella tuettaisiin johtamisen edellytyksiä ja siihen voitaisiin ottaa määräyksiä tehtävässä onnistumisen arvioinnista sekä menettelytavoista joilla toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan

lainvalmistelun puutteet aiheuttavat luonnollisesti eduskunnan valiokunnille lisätyötä mutta mikä pahinta ne heijastuvat lain soveltamistilanteisiin käytännössä

ei todellakaan tuijoteta ainoastaan alijäämää vaan lähdetään nimenomaan julkisen talouden suunnitelmasta joka on jo kertaalleen tehty eli eu direktiivin mukaisesti nyt pitää tätä kuntavaltio suhdetta katsoa ihan toisella tavalla

katsoin ihan listaa siitä mitä viime kaudella tehtiin perheitten palvelujen edistämiseksi ja siinä oli monella kymmenellä miljoonalla kehitetty lähes sadalla miljoonalla perheitten palveluja ja se on erinomaisen hyvä asia ja sitä pitää tietenkin jatkaa koska maailma muuttuu

me olemme aika pitkälle kun me puhumme julkisesta taloudesta tuijottaneet vain valtion taloutta ja nyt meidän pitää katsoa sekä valtion että kunnan taloutta

erokorvauksen maksaminen liittyy yleensä johtajasopimukseen silloin kun siinä sovitaan menettelytavoista toimitusjohtajan irtisanoutumisesta epäluottamuksen vuoksi

edustaja harkimo kysyi perhevapaakustannusten jakamisesta ja siitä haluan vaan todeta sen että sitähän on todella pitkään pohdittu mitä nämä perheet

joka tapauksessa kysymys on demokraattisen oikeusvaltion kannalta tärkeästä asiasta

eivät nämä perheisiin miten vanhemmuuden kustannuksiin liittyvät kulut voitaisiin jakaa tasaisemmin isän ja äidin työnantajan välillä ja kauan on odotettu sitä mallia ja ei tämäkään hallitus missään nimessä tumput suorina seiso vaan hallitusohjelmassa todetaan että tavoitteena on jatkaa työnantajille perhevapaista aiheutuvien kustannusten korvaamista korottamalla työnantajan lakisääteisestä sairausvakuutuksesta saamia korvauksia

lisäksi se tuo alijäämän kattamisvelvollisuuden ja sitten sinne tulee myöskin tulevaisuudessa tämä sote raamibudjetti joka liippaa sitten myöskin kuntalakia

muistutan ja tunnistan myöskin tietysti sen että kunnat ovat tosi tiukoilla muun muassa valtionosuusleikkauksista ja myöskin siitä johtuen että verotulot ovat heikentyneet ja vähentyneet

koska hallituksen ja valtuuskunnan toimikaudet eivät ole yhtenevät voimassa olevan säännöksen mukaan saattaa syntyä tilanne jolloin kevalla ei olisi toimivaltaista hallitusta ja siitä syystä tämä nyt korjataan

tämä ja muut perhevapaajärjestelmään liittyvät asiat kuten rahoitusvastuun jakaminen valmistellaan yhdessä työelämän osapuolten kanssa ja kutsun mielelläni myös suomen yrittäjät mukaan keskustelemaan koska hyvin monesti ovat kysymyksessä nimenomaan ne pk yrittäjät yksinyrittäjät ja niin edelleen

meillä on todella tiukka tilanne kunnissa ja siitä syystä minä olen todella iloinen että me olemme saaneet ainakin jonkin verran näitä kuntien tehtäviä vähennettyä mutta sitäkin pitää vielä jatkaa

tuohon äskeiseen listaan vielä edustaja puumala mutta sitten seuraavana on siis edustaja guzenina vastauspuheenvuoro

valtiovalta ja eu ovat kuitenkin aikaisemmin heikentäneet metsäteollisuuden kilpailukykyä kuuntelematta suomalaisen metsäsektorin tarpeita

tässä yhteydessä ongelmalliseksi osoittautui mahdollisuus irtisanoa kevan toimitusjohtaja luottamuspulan vuoksi

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on omalta osaltaan selkeyttää kevan toimitusjohtajan asemaa mahdollistaa toimitusjohtajan irtisanominen sekä lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä

nämä lainsäädäntömuutokset toteutetaan kun rahoituksesta ja muista muutoksista on sovittu taloustilanne huomioiden ja tämä lukee hallitusohjelmassa ja edustaja harkimolle tiedoksi että tämä työ käynnistyy

teollisuus tarvitsee koulutettua työvoimaa edullista energiaa ja tasaista puuvirtaa sekä teollisuuden tarpeita kunnioittavia ympäristösäännöksiä

no niin mutta sitten näihin muihin asioihin

asia

kiitos

metsäalan hallintoa on kevennettävä ja säästyneitä varoja on suunnattava uusiin puuinnovaatioiden kehittelyyn

myöskin edustajat karimäki ja juvonen kiinnittivät huomiota siihen ja myös kiina pääedustaja juvonen miten ihan oikeasti vaikeavammaisten ääni saadaan kuuluviin ja siinä kyllä totta kai pitää huomioida sitten vammaisneuvoston kokoonpano että siellä on myöskin niitten vammaisten edustajia jotka eivät välttämättä pysty kommunikoimaan tavallisin kommunikaatiovälinein

sen jälkeen puhujalistaan

perustuslaki asettaa julkiselle vallalle velvoitteen tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu

lasten varhaiskasvatuspalvelut eri muotoineen äitiys ja lastenneuvola sekä esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelut ovat juuri niitä tärkeitä lapsiperheiden peruspalveluita joilla voidaan merkittävällä tavalla vaikuttaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin

haluaako ministeri tässä vaiheessa vai kuunteletteko puheenvuorot

vanhempien työskennellessä toisella paikkakunnalla lapsen hoitopäivä saattaa muodostua lapselle raskaaksi ja esimerkiksi juuri tällaisessa tilanteessa saattaa olla perusteltua hakea lapselle hoitopaikkaa työ tai opiskelupaikkakunnalta jolloin hoitopäivän pituus voi lyhentyä olennaisesti vanhempien ja lasten tehdessä kotimatka yhdessä

puhujalistaan

herra puhemies

hallituksen esityksen tavoitteena on edistää asiakaslähtöisyyttä sekä kuntien välistä yhteistyötä päivähoitopalveluissa lapsen edun määrittelemissä rajoissa

esityksen keskeinen ehdotus on että päivähoitolakiin sisällytettäisiin säännös jonka mukaan kunnat voivat järjestää lasten päivähoitoa myös muille kuin kunnan omille asukkaille

edustaja puumala vastauspuheenvuoro tässä vaiheessa

esitys parantaa lasten aseman lisäksi myös yhden tai kahden vanhemman perheiden vanhempien asemaa jatkuvassa tasapainoilussa työ ja perhe elämän yhdistämisen välillä

on kuitenkin muistettava että lapsiperheiden aseman parantaminen ja perheen yhteisen ajan lisääminen ei ole kiinni vain päivähoitopalvelujen tai muun perhepoliittisen järjestelmän joustoista vaan joustoja kaivataan myös työelämän puolella

työllisyyspoliittisin päätöksin ja työkulttuurin muutoksin on pyrittävä saamaan työpaikoille sellaiset käytännöt jotka tosiasiallisesti mahdollistavat työ ja perhe elämän yhteensovittamisen perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaan

osa aikatyö molempien vanhempien kesken jaettava vanhempainvapaa ja muut lakisääteiset hoitovapaat antavat lainsäädännön tasolla paljon mahdollisuuksia perheen yhteisen ajan lisäämiseen

herra puhemies

täällä on tarvetta vielä vähän debattiin täällä olivat edustaja heinonen ja edustaja järvinen jotka ovat pyytäneet siellä on myöskin lisää elikkä nämä keskustelut tässä nyt käydään ja se sitten auttaa tätä asiaa eteenpäin

on huomattava että esityksen tarkoituksena ei ole lisätä kuntarajat ylittävää päivähoitoa vaan mahdollistaa sellaisen järjestäminen silloin kun se on lapsen ja perheen kannalta tarkoituksenmukaisin tapa järjestää lapsen päivähoito

lainmuutoksen tavoitteiden tukemiseksi sosiaali ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan kunnille lähetettävää kirjettä jossa selvitetään tarkemmin kuntarajat ylittävässä päivähoidossa jo käytössä olevia hyviä malleja